te tiedätte sen että näillä maaseutuyliopistoilla ei ole samanlaista mahdollisuutta hankkia yksityistä rahaa

arvoisa puhemies

eduskunta edellytti hankintalainsäädäntöä säätäessään että valtioneuvosto tuo eduskunnalle selvityksen siitä miten lakeja tulisi kehittää kuntien yhteistoiminnan tarpeisiin miten niin sanotun kolmannen sektorin asemasta tulisi säännellä jotta kansalaisten sosiaali ja terveyspalvelut voitaisiin turvata millä tavalla uusi lainsäädäntö on vaikuttanut muun muassa palvelujen laatuun ja mitä muutoksia lakeihin tarvittaisiin esimerkiksi erikokoisten kuntien hankintojen kynnysarvoissa

arvoisa puhemies

päinvastoin on erittäin hyvä asia että hallitus on päässyt ennen varsinaisen lain edes tänne tuomista kertomaan suomen kansalle ja myös keskustalaisille siitä minkälaisia parannuksia meidän vanhustenhuoltoon vihdoinkin saadaan aikaiseksi

nyt meillä on tämä selvitys käsiteltävänä täällä eduskunnassa ja ainakin minä olen tyytymätön siihen koska mielestäni selonteko ei anna vastauksia eduskunnan pyytämiin kysymyksiin

selonteon aihe hankintalaki kilpailuttaminen ulkoistaminen yksityistäminen koskee monia ihmisten arkipäivään liittyviä tärkeitä asioita

olen aivan vilpittömästi vakuuttunut siitä että myös keskusta tulee ilahtumaan tästä vanhuspalvelulain sisällöstä jahka pääsemme sitä täällä talossa yhdessä käsittelemään

useassa keskustalaisessa puheenvuorossa on tänään peloteltu sillä kuinka kunnat kurjistuvat tässä tilanteessa ja tätä lakia ei kuitenkaan voida laittaa täytäntöön

selonteossa koko hankintatoimintaa on tarkasteltu pelkkänä prosessina ja kerrottu hankintayksikköjen ja palvelujen tuottajien mielipiteistä ilman sen kummempaa analyysiä

olette vielä kuukauden verran suomen kuntapuolue

miksi ette ole laittaneet kunnissa tätä asiaa kuntoon

siinäkin melko monisivuisessa kokonaisuudessa jossa on käsitelty laatukysymyksiä pohdinta on jäänyt pelkäksi byrokratian pyörittelyksi

arvoisa rouva puhemies

asioita katsotaan ylhäältä alaspäin vaikka eduskunnan lausuma edellytti sosiaali ja terveydenhuollon laadun selvittämistä nimenomaan kansalaisten kannalta

oikeistohallituksen ensi vuoden budjettia koskevissa puheenvuoroissa liian vähäiselle huomiolle on jäänyt esityksen epäoikeudenmukainen linja

arvoisa puhemies

hallituksen omat soturit ovat kyllä kehuneet kilpaa esitystä mutta teot eivät kuitenkaan vastaa puheita

tämä on vaikea monimutkainen asia ja tuntuu siltä että tässäkin vaiheessa ovat jo monella menneet nyt sekaisin nämä alueelliset taidetoimikunnat ja alueelliset toimipisteet

kyseessä on tekninen kuvaus ilman käsitystä ihmisten arkipäivästä oli kyse sitten kunnan hankinnoista vastaavien ihmisten vaikeuksista palveluja tarjoavista järjestöistä palvelualojen loppuun rutistetuista työntekijöistä tai turvattomina markkinoiden armoille heitetyistä sairaista ja vanhoista joiden palvelut eivät pelaa

omille taustajoukoille annetaan reilusti eikä verotuksen suurimpana epäkohtana pidettävää ansiotulojen korkeampaa verotusta pääomatuloihin verrattuna ole haluttu oikaista

sen sijaan kysymys mistä ministerikin jo vähän vihjasi tulee olemaan näiden toimipisteiden yhdistämisestä ja se on varmasti se mikä meitä täällä tulee sitten myöhemmässäkin vaiheessa keskusteluttamaan

arvoisa puhemies

suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on tällä hetkellä monenmoisen väännön kohteena

verojärjestelmän luisuminen entistä enemmän tasaveron suuntaan kiihtyy

meillä on parhaillaan käynnissä lukuisia uudistuksia joissa julkista sektoria kavennetaan lisätään markkinaehtoisuutta ja tehdään yhä useampia asioita yksityisiksi jopa yksityiseksi tilaksi

hallitus on pitkin vaalikautta tehnyt veroesityksiä joilla kulutusta verotetaan rankemmin ja samaan aikaan tuloverotusta on lievennetty

kysynkin nyt ministeriltä mikäli äsken ette siitä vielä puhunut

millä tavalla ja milloin nämä alueelliset toimipisteet tullaan sitten kertomaan kuka sen ratkaisun tekee ja onko siinä meillä valiokunnassa tai missään muualla asiaan mitään sanomista

ääriesimerkki tästä on mielestäni täällä helsingissä käyty keskustelu siitä että yksityisen puistotätitoiminnan ajaksi muilta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan pitäisi kieltää puistoon tulo

yksittäiset välillisten verojen korotukset vaikuttavat pieniltä mutta kun katsoo neljän vuoden aikana tapahtuvaa kokonaisuutta vaikutus on suuri

toinen esimerkki on tänään äänestetty verolakien muutos jossa yksityiset lahjoitukset yliopistoille tai korkeakouluille tehtiin hallitusryhmien voimin verovähennyskelpoisiksi

se tuo paljon parannuksia tähän enkä näe myöskään uhkakuvana sitä että millään tavalla valta keskittyisi tässä asiassa pääkaupunkiseudulle päinvastoin mutta hyvänä näen myös tämän läänintaiteilijoitten säilymisen

kuitenkin hallitus toimii täysin päinvastaisesti

se on herättänyt paljon huolta ja harmia jo maakunnissa ja se että jo instituutioksi muodostunut läänintaiteilijajärjestelmämme jatkaa hyvää työtä ja olemassaoloaan on tärkeä asia

aluehallintoa palvelurakenteita seutuyhteistyötä kuntarahoitusta jopa johtamista pistetään uusiksi kukkaron nyörejä pitelevän valtiovarainministeriön johdolla

kun kaikki yhteiskunnan pinnat ovat liikkeessä lopputuloksena voi olla täysi sekasorto jos ei viimeinkin katsota peiliin ja ruveta kuuntelemaan kansalaisia heidän tarpeitaan ja heidän toiveitaan

arvoisa puhemies

pääministeri on väittänyt budjettia sosiaaliseksi nostaahan se pienituloisimpien kansaneläkeläisten eläkettä mutta se mitä eläke pienituloisimmilla nousee leikataan pois asumistuesta

tässä selonteossa puhutaan paljon kynnysarvoista

käytännössä se tietää sitä että jos kunnassa tehdään päätös lähteä kilpailuttamaan palveluja varsin pienetkin palvelut esimerkiksi vanhusten palvelut joudutaan viemään läpi kilpailutusprosessin

kunta voisi esityksen mukaan antaa potilaalle terveyspalvelujen asemesta palvelusetelin jolla potilas voi ostaa terveyspalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta

selonteossa ei ole tarkasteltu myöskään sitä miten ihmisten tarvitsemien palvelujen järjestäminen viivästyy kun siellä missä yksityisiä palveluntuottajia on markkinoilla valitusalttius kilpailutilanteessa on ollut valitettavan yleistä

kunnallisveron perusvähennyksen nosto jää vaikutuksiltaan vähäiseksi eikä joidenkin perhe etuuksien sitominen indeksiin mikä sinänsä on hyvä tuo helpotusta arjen menoihin kun inflaatiota ei juuri ole

arvoisa puhemies

edellinen puhuja totuttuun tyyliinsä otti kaiken kunnian omalle puolueelleen ja suotakoon se hänelle tänäänkin mutta muistutan vain että kylläpä sdpkin on ollut erinäisissä hallituksissa mukana myös tällä hetkellä

olennainen heikkous on siinä että palvelusetelin saavalle terveydenhoitoa ei tarjota samaan hintaan kuin mitä hoito maksaisi kunnan terveyskeskuksessa

oikeudenkäynti on hidasta ja kunnat ovat joutuneet maksamaan sakkoja kun tarkasti tilannetta seuraavat yksityiset palvelualan yritykset ovat varsin valitusherkkiä

räikein teko kuitenkin on vähentää ensi vuodelta työttömyysmäärärahoja tilanteessa jossa työttömiä ja lomautettuja on edelleen paljon

ovathan kunnan osaamattomuudesta kilpailutustilanteessa maksettavaksi tuomitut korvaukset tuoneet yrityksille joskus tuloja koko vuoden liiketoiminnan voiton verran ja enemmänkin

työttömyys on suurin sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien aiheuttaja ja sen torjumiseen yhteiskunnan olisi annettava riittävästi resursseja

itse tähän asiaan

ne lapsiperheet eläkeläiset työttömät ja pienituloiset työntekijät joiden tulot nipin napin riittävät jokapäiväiseen elämiseen jäävät julkisten palvelujen varaan

hallituksen esitys on mitä kannatettavin sillä kaikki ne toimet jotka helpottavat ja edesauttavat tämän tämänhetkisen opintotuki ja opintorahasekoilun parantamista ovat tervetulleita

hyvätuloiset käyvät itse valikoimallaan lääkärillä palvelusetelin sponsoroimina ja pienituloiset joutuvat tyytymään julkisiin terveyspalveluihin joiden kohentamiseen varoja ei sitten enää riitäkään

tänään on jo kuultu moneen kertaan se että opiskelijoilla on hankaluuksia arvioida omia tulojaan monet joutuvat käymään töissä opintojen ohessa

se investointi olisi kannattanut nyt tehdä onhan työmarkkinatuen tarveharkintaisuus varsinainen kannustinloukko pariskunnille kun pienipalkkaista tai tilapäistä työtä ei juuri kannata ottaa vastaan sillä toisen ansiot leikkaavat toisen tukea

se ei ole pelkästään valinta vaan joillekin jopa pakko jolloin tilanteita että opintotukea joutuu maksamaan takaisin tulee yhä useammalle nuorelle tai aikuiselle

perheet ja opiskelijat ovat erilaisia ja sen takia tämä opintotukiuudistus tulisikin pikaisesti ottaa kokonaan uuteen valmisteluun ja tehdä opintotuen kokonaisuudistus jolloin mahdollisesti nämä tulorajat saataisiin tämän päivän tasolle ja toisaalta kannustettaisiin myös opiskelijoita mahdolliseen lainanottoon

pelätään että palveluseteli lisää lääkärien siirtymistä yksityiselle puolelle

palvelusetelin käyttöönotto ei suinkaan säästä kunnan varoja vaan uhkana on se että uuden järjestelmän rahat otetaan julkisen palvelutuotannon kehittämisestä palvelusetelijärjestelmälle ei näet ole osoitettu mitään erillistä rahoitusta

arvoisa puhemies

meillä kaikilla varmasti on kokemuksia myös siitä minkälaista on maksaa takaisin opintotukia ja opintorahaa sen takia kun on käynyt töissä ja joutunut arvioimaan väärin omat tulonsa

tämä lakiesitys parantaa nyt takaisinmaksun mahdollisuuksia ja yhtä lailla meillä on kaikilla kokemuksia siitä tai ehkä ei kaikilla vaan monilla minkälaista on maksaa opintolainaa takaisin mutta siitä huolimatta siihen kokonaisuudistukseen täytyy myös sisällyttää lainan mahdollisuuden kannustavuus

terveydenhoitokulumme ovat kansainvälisesti verrattuna alhaiset ja kuitenkin kaikki kansalaiset kuuluvat palvelujen piiriin

yksi kuntien menoja lisäävistä uudistuksista on syyskuun alusta voimaan tullut perusopetuslain erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta tukea koskeva lakimuutos

ilman näitä lisäkustannuksia ilman sitä lisärahaa ei tätäkään sinänsä hyvää uudistusta voida toteuttaa

on ensimmäisen kerroksen väkeä jolla on varallisuutta ja mahdollisuuksia yksityisten palvelujen käyttöön yhteiskunnan tuella

esimerkiksi sairaaloiden erikoismaksuluokka poistettiin vasta muutama vuosi sitten mutta nyt hallituksen esittämä terveydenhoidon palveluseteli on tuomassa taas uuden etuoikeutettujen ryhmän terveyspalvelujen käyttäjiin

aivan lopuksi totean että sairausvakuutuksen hoitokorvaukset ovat olleet pitkään muun muassa maailman terveysjärjestön whon ja oecdn silmätikkuna

muista maista poiketen täällä suomessa yksityisten palvelujen käyttöä tuetaan julkisista varoista muualla yksityisten palvelujen hinta jää potilaan itsensä maksettavaksi tai sitten ne korvataan yksityisestä sairausvakuutuksesta

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on kovasti moitittu ja olemme ainakin valiokunnan jäsenet saaneet siitä paljon kansalaispalautetta jo toisen vuoden ajan

siihen millä tavalla yksinhuoltajaäitien jotka kaupoissa työskentelevät rooli tässä nostettiin jotenkin erityiseen asemaan

asko seljavaara ei yllättänyt tälläkään kertaa

muistutan myös perussuomalaisia siitä että kaikilla yksinhuoltajaäitien lapsilla on olemassa isätkin myös niillä joiden äidit työskentelevät kaupoissa

kuitenkin siitä huolimatta että tätä palautetta on tullut ja osa siitä on ollut aivan relevanttia ja huomioon otettavaa asiantuntijat valiokunnassa ovat olleet sitä mieltä että pahinta mitä tälle pallaksen puistolle voisi nyt tapahtua olisi se että siellä ei tehtäisi mitään

aikaisemmin tilanne on ollut juuri kuvatunlainen että kaikki ovat voineet olla tyytyväisiä julkiseen terveydenhuoltoon mutta näin ei ikävä kyllä enää tässä maassa ole

arvoisa puhemies